mutta meillä on todella suuret mahdollisuudet biokaasun osalta ja sen jatkojalosteiden osalta ja tämä on parasta ympäristötekoa

meidän pitää määrätietoisesti selvittää se mitenkä nykyiset varuskunnat voivat säilyä sen sijaan että keskitettäisiin asevelvollisten koulutusta tiettyihin suuriin paikkakuntiin

kun me haluamme säilyttää nykyiset varuskunnat silloin me luotamme että puolustusvoimat näkyy maanpuolustustahto ja maanpuolustushenki säilyvät myös parhaimmillaan

kuten ed

heinonen mainitsi käsittelimme sivistysvaliokunnassa tätä asiaa

minulla oli asian käsittelyyn käydessä monia epäileviä kysymyksiä mielessä kuinka onnistuu perinteikkään opetusalan koulutuskeskuksen muuttaminen osakeyhtiöksi mutta aivan kuten ed

koen että oikeudenmukaisuus vaatii että tämä aloite etenisi myönteisesti

alue on päätynyt

näin ollen olen näkemässä että tällä tavalla opetusalan koulutuskeskus voi vastata paremmin tulevaisuuden tehtäviin

ykköstus päättynyt voimissa jossa yk vastasi laitteen ogiwara oli

hyvin merkittävää on että opetusalan koulutuskeskus tekee koulutustyötä paikan päällä niissä kunnissa ja niissä oppilaitoksissa mihinkä sen palveluja pyydetään

l för vanhoihin pöydällepanoa varten

voimistelusta erottaa

se huolenaihe yleensä on tähän asiaan liittyen että kun kuntataloudet ovat erittäin kireällä joudutaan karsimaan menoja niin on vaarana että opettajien koulutuksesta jota tämä koulutuskeskus tarjoaa joudutaan tinkimään ja silloin voi olla vaarana näiden toimintojen tietynlainen kaventuminen

että viina pannaan pöydälle huomiseen

täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty

samoin värityksen kolmas toista asia että kuten myös neljäs

eduskunnan seuraava istunto onkin siis huomenna perjantaina yhdistys päivä marraskuuta kello kolmetoista

tämä istuntompää p

keskustelu on päättynyt ja ryhdytäänkin

käsiteltävänä oleva asia on mielenkiintoinen mutta se on myöskin valiokuntakäsittelyä varten hyvin haasteellinen

kysymys liittyy paljolti siihen että jos vaalimainonta kiellettäisiin katsottaisiin äänten ostamiseksi vaaleissa niin silloin niiltä ongelmilta joita osaltaan tämän lakiesityksen kautta halutaan eliminoida paljolti vältyttäisiin

samoin jos kaikki vaalimainonta katsottaisiin äänten ostamiseksi vaaleissa ja kiellettäisiin niin silloin myös vaalirahoituksen ongelmat joita varten on lainsäädäntöä tehty ja kuten täällä todettiin joita huomennakin käsitellään poistuisivat

arvoisa puhemies

mielestäni meidän tulisi harkita juuri tätä poistaa itse syy joka aiheuttaa ongelmia ja syy on vaalimainonta

esko ahonen äsken sanoi

meillä tulisi panostaa myös tähän jotta voisimme pitää huolta ei vain omasta kansasta vaan maailmanlaajuisten katojen tullessa joita irrationaaliset muutokset muun muassa tulivuorten purkaukset auringonpilkut ja ennalta arvaamattomat ilmastonmuutokset voivat aiheuttaa

kaikki ne keinot joilla rikollisuutta voidaan ennalta ehkäistä selvittää rikoksiin syyllisiä pitää ihmeessä voida käyttää lain kunnioittamisen vuoksi ja niiden ihmisten vuoksi jotka ovat rikoksista kärsineet

väitän että jos nämä mittarit tehtäisiin suomalaista käytäntöä ja kansanvaltaa koskevat olosuhteet tuntien tilanne olisi todella se että olisimme priimus

silloin meidän tulisi olla myöskin kykenevät auttamaan muita maita siten että täältä voitaisiin viedä viljaa

kyllä suomen viranomaisilla täytyy olla kaikki mahdolliset keinot rikosten selvittämiseen ja siihen myös nämä sormenjäljet kuuluvat

suomessa pitäisi olla ruuan tuotannossa omavara vieraanvara ja vielä jäämisen vara

minä haluan luottaa siihen että yhteiskunta säilyy kansanvaltaisena ja demokraattisena että näitä keinoja ei sillä tavalla tultaisi käyttämään kuin aikoinaan ilmeisesti täällä mainitussa ddrssä tai joissakin muissa vastaavissa maissa mahdollisesti on käytetty tai tultaisiin käyttämään

tämä on hyvä

greco suosittelee suomea asianmukaisesti selventämään mitä kaikenmuotoisten lahjontarikosten yhteydessä tulisi pitää niin aineellisten kuin aineettomienkin etujen kohdalla oikeutettuna tai oikeudettomina etuina

haluan luottaa suomalaisen demokratian ja kansanvallan säilymiseen enkä usko että tällä tavalla nyt uhka on väärinkäytöstä

mutta uhka on siitä että rikolliset saavat etumatkaa rikollisia ei saada kiinni ei saada vastuuseen teoistaan ja rikoksen uhrit eivät myöskään saa sitä hyvitystä mitä heille tulisi antaa

pulliaiselle voin sanoa että olen biokaasuasioista tehnyt näinä päivinä useammankin aloitteen ja kirjallisen kysymyksen hieman eri näkökulmista muun muassa siitä että biokaasubussi saisi oikeuden tulla helsingin kampin linja autoasemalle jotta helsingin liikennettä voitaisiin saada biokaasulle jotta helsingin jätteistä voitaisiin valmistaa biokaasusta kotimainen täysin puhdas jatkojaloste jolla voitaisiin ajaa liikennettä aivan niin kuin jo ruotsissa on paikkakuntia kuten esimerkiksi malmö ja eräitä muita aina pohjois ruotsia ja ruotsin lappia myöten joissa biokaasulla täysin saasteettomasti omassa maassa tehdyllä energialla liikutaan

työryhmän ehdotuksen mukaan joka on pohjana hallituksen esitykselle lahjuksen ottaminen kansanedustajana olisi rangaistavaa silloin kun teko on omiaan selvästi horjuttamaan luottamusta edustajantoimen hoitamisen riippumattomuuteen

uskon että suomi on niin pieni maa ja täällä on totuttu niin hyviin käytäntöihin että tuo ei ole käytännössä täällä mikään ongelma jos vertaamme mihin tahansa muuhun maahan maailmassa

arvoisa puhemies

myöskin sivistysvaliokunnan varsinaisena jäsenenä työskentelevänä ja myöskin hamassa menneisyydessä opettajakokemustakin saaneena totean että meillä on hyvä teema keskusteltavaksi

tämä on todella aina ympäristöteko kun jätteet olkoon viemärijätteestä tai mistä tahansa muusta jätteestä kyse jalostetaan biokaasuksi ja edelleen sen jatkojalosteiksi jotka ovat sitten näitä polttoaineita

kun nyt olemme taloudellisesti siinä tilanteessa missä olemme ja saattaa olla että tilanne vielä jonkun aikaa heikkenee niin silloin on hyvin tarpeellista etsiä niitä keinoja joilla vältettäisiin konkursseja ja autettaisiin yritysten ja myös maatilayritysten selviämistä pahimman vaiheen ylitse

vieläpä tiedän että kunnissa lasketaan niin sanottu opettajaindeksi kuinka saadaan mahdollisimman vähällä opettajamäärällä vietyä mahdollisimman paljon koululaisia

ymmärrettävästi pykälät ovat yleisluontoisia mutta tulisikin selvittää hyvin yksityiskohtaisesti mikä on hyväksyttävää toimintaa ja mikä ei

tämä opettajaindeksi on hyvin turmiollinen kehityksen kannalta koska se vie juuri päinvastaiseen mitä hallitus on tahtonut päinvastaiseen mitä laki aloitteessa on haluttu mutta se on kuitenkin se mikä käytännön toimia valitettavasti ohjaa päätöksiä tehtäessä ja tilanne on hyvin huolestuttava

katson että juuri tässä lakialoitteessa esitetyllä tavalla voitaisiin niissä tilanteissa missä tästä on apua auttaa selviytymistä tuotannon jatkumista työpaikkojen säilymistä ja investointien käyttöä siinä tarkoituksessa mihinkä ne ovat rakennetut ja hankitut

tällaisia ovat muun muassa virkamiehen ja kansanedustajan tehtävien erot ja yhtäläisyydet sekä poliitikkojen ja sidosryhmien sallitut ja kielletyt yhteydenpitomuodot

tehtiinpä miten hyviä esityksiä tahansa tai mitä toimia hallitukselta tahansa niin kunnat tässä tilanteessa joutuvat niihin ratkaisuihin jotka ovat kielteisiä opetuksen kannalta kielteisiä nuorten kannalta jotka edesauttavat syrjäytymistä ja tilanne on hyvin valitettava

kansanedustajan työ on hyvin ainutlaatuinen

suomessa jossa on henkilövaali henkilövaaliin perustuvassa järjestelmässä edustajan leimaamista rikosepäilyllä voidaan käyttää poliittisena aseena

siksi minä toivon olkoon minkä nimisiä hallituksia nyt tai jatkossa että voitaisiin kiinnittää huomiota siihen että opetuksen järjestäjillä elikkä kunnilla olisi voimavarat toteuttaa hyvää opetusta

rikosepäily joka saatetaan mediassa esille synnyttää lisää epäilyä ja tämä taas lisää epäilyä

aivan kuten täällä viitattiin niin sivistysvaliokunnassa professori keltikangas järvinen toi esille sen edun mikä on pienillä opetusryhmillä pienillä luokkakoolla samoin kylä ja lähikouluilla

arvoisa puhemies

tällä leimataan mahdollisesti täysin aiheetta poliittisen aseen käytön perusteella henkilö ja estetään hänen etenemisensä tai pääsynsä politiikkaan

valitettavasti on poistettu tämä kouluverkkokerroinkin joten kunnat eivät saa valtionapua siitä että haluavat pitää hajautettua lähikouluverkkoa

olen katsonut riippuliitäjän ottaman videon siitä kun susilauma saalistaa hirven se on valitettavan raakaa katsottavaa

arvoisa puhemies

vaikka sitten vaalien jälkeen todettaisiin epäily aiheettomaksi vahinko on tapahtunut sitä ei voida korjata eikä korvata

rönnin ollessa puheenvuoroni kuulijana tekee mieli yhtyä hänen puheenvuoronsa erinomaisiin ajatuksiin muun muassa linja autoliikennettä uhkaavasta euroopan unionin palvelusopimusasetuksen tulkinnasta joka saattaisi toteutuessaan vakavastikin vaarantaa sen hyvän perheyrittäjyyteen pohjautuvan bussiliikenteen joka milteipä maailmassa ainutlaatuisena palvelee asiakkaitaan täällä suomessa

se on jotain samanlaista vaikerrusta kuin mitä sairas lehmä vaikka vaikertaa ja tuota vaikerrusta kestää hyvinkin pitkään elikkä sudet hirven saalistajana ovat varsin julmaa joukkoa

menettely on sama kuin joskus keskiajalla jolloinka epäilty heitettiin sidottuna veteen

tiusanen toi esille kun meillä suomessa on suurpetojen suojelusta päätetty ja eu siihen meitä pakottaa niin tämä kysymys on vakavasti esille otettu

unto valppaan kanssa hyvin monissa asioissa ajattelemme samalla inhimillisellä tunnolla ja yritin katsoa mitä inhimillistä otetta ed

minä olen jo viime vuosituhannella esittänyt että suurpetoja joita katson että niitä ei pidä hävittää niillä on oikeus olla pitäisi ensisijaisesti sijoittaa juuri tällaisille suojelualueille ja minä uskon että tässä saattaisi olla hyvä ajatus

elikkä juuri tämä epäily poliitikkoa kohtaan on kaikkein kamalin uhka joka tämän lain muodossa on mahdollinen

meidän on pidettävä huolta siitä että tämä erinomaisen hyvin toimiva bussiliikenne yrittäjävetoisena voi jatkossakin toimia

valppaan puheenvuorossa on

minä ymmärrän että jos suomessa ajauduttaisiin diktatuuriin ja täällä ryhdyttäisiin vaikkapa poliittisen mielipidesuunnan tai uskonnollisen tai jonkun muun kansallisuussuunnan vuoksi vainoamaan kansalaisia niin silloin tämmöisiä tietoja voitaisiin hyödyntää ja käyttää

varmasti maanomistaja voisi antaa luvan siihen että juuri tänne näitä sijoitettaisiin ja en minä usko että ne olisivat sipoonkorvessa sen suurempi vaara kuin mitä ne ovat vaikkapa keski suomessa ihmisten pihoissa sellaisten talojen pihoissa joissa asuu lapsiperheitä

tähän tulee panostaa entistä enemmän muun muassa liikenneraittiuden edistämiseksi ja yleisen liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömän toisen huomioon ottavan asenteen lisäämiseksi

toivonkin että vakavasti valiokuntakäsittelyssä kiinnitetään huomiota siihen uhkaan kansanvallalle ja demokratialle jota aiheettomat epäilyt joita kuka tahansa voi nostaa esille ja media niihin ilomielin tarttuu voivat aiheuttaa

arvoisa puhemies

mutta se uhka mikä on jokapäiväistä on se että rikolliset tekevät tekojaan ja me tiedämme sen prosenttiosuuden mikä rikoksista saadaan selvitettyä mikä jää selvittämättä ja jos rikosten selvitysprosenttia parannetaan ja selvittämättä jäävien rikosten osuutta vähennetään ja myös tätä kautta rikollisuutta ennalta ehkäistään niin siinä suhteessa pidän kyllä nyt pidettyjä puheenvuoroja hyvinä asioina

siellä ihmisten on opeteltava tulemaan suurpetojen kanssa toimeen

näitä asioita kun esittää seminaarit ovat tietenkin täysin ilmaisia näin järjestin täällä eduskunnan kansalaisinfossakin ajankohtaisseminaarin viime syksynä lokakuussa tässä on eräällä tapaa edelläkävijä

haluan puheenvuorossani kiinnittää huomiota siihen että tarvitsemme lisää rahaa julkisen liikenteen ostoihin

petojen ystävät ovat sanoneet että he uskaltavat mennä vaikka telttaan sinne missä on karhuja ja petoja joten on aivan ihme jos näitä jos suurpetoja tässä maassa on ei nyt tällaiseen upeaan kohteeseen kuin nyt käsiteltävänä olevaan puistoalueeseen jos suurpetoja tässä maassa on niin ei haluttaisi sijoittaa

nyt nimenomaan maaseudulla missä itse toimin keuruun kaupungissa paikallisliikennetoimikunnan puheenjohtajana meillä on suuri ongelma siinä että rahaa ei ole joukkoliikenteen tai tässä tapauksessa mieluummin käytän ilmaisua julkisen liikenteen järjestelyihin

tässä olisi ihan erinomaisen hyvä kohde

mutta näen että tässä on mahdollisuudet ja tässä pitää meidän yhteisrintamassa viedä tätä valtavaa kotimaista energiamuotoa eteenpäin joka on aina ympäristöteko

maaseudullahan ja vähänasutuilla seuduilla ei välttämättä voida puhua joukkoliikenteestä vaan mieluummin julkisesta yleisestä liikenteestä jolle on olemassa oma tarpeensa ja sille tarvittaisiin myös rahaa

on hyvä että täällä tämä ymmärretään tällä aktiivisella edustajajoukolla joka täällä on tänään paikalla mutta kun tätä maakunnassa esittää niin perin vähän vielä ymmärtämystä

tämä on selvä periaate mutta sitten ongelma onkin juuri tuo epäilyksen nostaminen väärän todistuksen ja väärän lausunnon antaminen ja sillä tavalla tehdään tuhoa kaikkein eniten

tulee paljon kalliimmaksi että ihminen joutuu muuttamaan pois kodistaan kuin että hänelle annettaisiin ne mahdollisuudet jotka auttaisivat hänen mahdollisuuttaan asua kotonaan

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva aihepiiri tuli erityisesti esille ensimmäisellä vaalikaudella kun työskentelin työelämä ja tasa arvoasiain valiokunnan varsinaisena jäsenenä

arvoisa puhemies

kyösti karjula täällä toi esille sen kuinka kotimarkkinoitten vireänä pitäminen on välttämätöntä kotimaisen kysynnän osalta jotta se luo työpaikkoja

lahjuksen ottamisesta olevien määrittelyjen tulisi olla niin kiistattoman selvät että väärintulkintoja ei voisi olla miltään osin mutta aiheettomia epäilyjä ne eivät voi valitettavasti estää

rönni kuten monet muutkin viittasivat myöskin puuhuoltoon

arjen ja elämän kysymykset perheiden parista ovat sitä arkea jonka varassa on kansakuntamme tulevaisuus

nyt

ylipormestari ilaskivi äskettäin on tuonut esille sen että suomessa eläkeläisiä on suurin joukoin varsin pienituloisten kansalaisten parissa köyhyysrajojen alapuolella

tarvitaan yhteistä aikaa

maan pisin poikkirata tulee näinä hetkinä kuntoon huutokoskisavonlinna välillä

tämä ratahan on aikanaan ollut porista haapamäen kautta elisenvaaraan karjalaan ulottunut rata ja edelleen sieltä eteenpäin

jo nyt keskustelu on päättynyt rytä ykstyskohta

jos tämän kansalaisjoukon toimeentuloa voitaisiin parantaa niin ylipormestari ilaskiven mukaan tämä tuntuvasti saattaisi auttaa kotimaista kulutuskysyntää ja synnyttää työpaikkoja

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin valkoisen lakiehdotuksen se meni käsittely on päättynyt

toivon että tämä asiakirja valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa arvosta ohjaisi seuraavan hallituksen työskentelyä seuraavan eduskunnan ja sen valiokuntien työskentelyä

näkisin että tämä maan pisin poikkirata tulisi palauttaa kaikilta osiltaan tehokkaan liikenteen käyttöön ja kehittää siitä tärkein poikittaisrata pisimpänä poikkiratana suomessa

lainsäädännön tulee johtaa tarkoitettuihin vaikutuksiin

ensimmäisen käsittelyn esitellä valitettavasti saa

on hyvä että se tulee nyt tällä hetkellä liikennöidyltä osuudeltaan heikommalta huutokoskisavonlinna väliltä hyvään kuntoon

keskustan eduskuntaryhmä pitää puutteena sitä ettei työryhmän asettamisvaiheessa eikä työryhmän työskentelyn aikana ole oltu yhteyksissä sidosryhmiin

esimerkiksi kokemuslisiä ei kartu silloin kun äiti hoitaa lapsiaan ja syynä ovat myös monet muut vastaavat juuri tähän synnyttämiseen lastenhoitoon liittyvät kysymykset

mutta näkisin että pisin poikkirata pitäisi palauttaa liikenteelle koko osuudeltaan myös haapamäkiparkanopori välillä